meidän suomalaisten on syytä lisätä omaa osuuttamme maailman rakentamisessa

vain siten me voimme maksaa kohta liian suureksi paisuvan velkamme ja tulevaisuuden palveluhaasteet kansakuntamme vanhentuessa

on myös positiivista että hallitus torjuu sellaiset ratkaisut joilla ajaisimme lisää yrityksiä suomen rajojen ulkopuolelle sillä kustannuksensa kattavien vientityöpaikkojen lisääminen riippuu kilpailukyvystämme huolehtimisen onnistumisesta

hallituksen esitys rakentaa yhtenäisyyttä harkituilla leikkauksilla maltillisilla veronkorotuksilla kuntien sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksien korotuksilla peitellä niin kurkussa pariksi kun veteraanien kuntoutusrahojen täydennyspanostuksella panostamalla uusiin liikennehankkeisiin muun muassa seinäjokioulu ratayhteyden parantamisella sekä jatkamalla vanhuksille asunnottomille ja vammaisille asumiseen myönnettävää investointiavustusta

se tulee ottaa ohjeeksi myös tulevassa valtionosuusuudistuksessa

oman huomioni mukaan siinä on todella paljon ehkä kirveelläkin työtä

näyttää nimittäin siltä että valtionvelan korot tulevat nousemaan neljänneksi suurimmaksi pääluokaksi muutamassa vuodessa ohittaen muun muassa maa ja metsätalousministeriön liikenne ja viestintäministeriön sekä puolustusministeriön pääluokat

nimittäin kiinteistöveron poistaminen verotulotasausjärjestelmästä olisi pitänyt jättää valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistukseen

kelamaksun palauttaminen jota perussuomalaiset esittävät on torjuttava

kelamaksu on kansaneläkemaksu

se rokottaisi nimenomaan yritysten työllistämistä sillä se lisäisi työllistämisen sivukuluja

palautuessaan kelamaksu on pois työntekijän palkasta ja lisänä kuluttajan maksamissa hinnoissa

suomessa on valitettavasti vieläkin tulossa olevan talven aikana etsittävä yhtenäisyyttä ja yhteisiä näkemyksiä suomalaisen työn lisäämiseksi todennäköisesti edessä olevan taantuman ja väärin toimien myös laman torjunnassa

tuosta ilmastosopimuksesta voisin kommentoida sen verran että eikö meidän sitten pidäkään pitää kiinni siitä että tämä maailma pelastuu

arvoisa puhemies

tietenkin on niin että nämä ilmastosopimukset on tehty ennen meidän aikojamme eikä tämänhetkinen eduskunta ole niitä ollut sorvaamassa tai hyväksymässä

toivoisin että sieltä sitä